bioenergia ry on antanut kriittisimmän lausunnon ja katsoo että lakiesitys tulisi ottaa kokonaan uudelleen tarkasteluun ja ymmärrän tämänkin viimeaikaisen kansallisen lainsäädännön ja taloudellisen kehityksemme puitteissa

puhun niistä koska tiedän että näistä on tehty vuosien saatossa kanteluja jotka ovat saaneet ei anna aihetta päätöksen

kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän kehittämisestä

aivan kuten edustaja saarakkala ansiokkaasti otti esille me olemme riippuvaisia eurotaloudesta ja maailmantaloudesta ja ikärakenne ei voi olla se ainoa turbulenssi jonka vuoksi tämä muutos tarvitaan ja minäkin peräänkuulutan sitä kuntien elinvoiman kehittämistä

eli kyllä jos puhutaan biotaloudesta ja biomassoihin perustuvasta energiantuotannosta tällä hetkellä puu on ylivoimaisesti se ykkönen jota meillä on mahdollista käyttää

meidän metsätalouttamme on säädelty perinteisesti metsälakien nojalla mutta nyt ollaan siirtymässä entistä enemmän ympäristölainsäädäntöön ja epäilemättä myös unionin tasolle

tällä viikolla oulussa järjestettiin arktinen seminaari jossa nimenomaan korostettiin ministeri tuomiojan johdolla koillisväylän meille avaamia mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia myös siihen venäjän kauppaan

täällä salissa niin mietinnössä kuin siihen jätetyssä vastalauseessa ja pykälämuutosesityksessä on kiinnitetty huomiota aivan oikeisiin asioihin arvokkaaseen vanhuuteen ja riittäviin palveluihin ja riittävään resursointiin

olen sitä mieltä että kun tässä kirjassa sanotaan että laillisuusvalvojilla on vähäiset resurssit niin ainakin yksi keino vapauttaa resursseja olisi tämän lakialoitteen eteenpäinvieminen ja tämänkin kertomuksen mukaan on ulosottoviranomaisten tuomioistuinten ja veroviranomaisten toiminnasta jätetty kanteluita tänäkin käsiteltävänä vuonna

meillä on ollut käytössä kotimainen kattava metsäsertifiointijärjestelmä jota ei tulisi väheksyä ja jotenkin tuntuu edelleen että tämä uusi lainsäädäntö on jopa meidän perinteistä metsätalouttamme syyllistävä vaikka minä uskon että meidän metsätalous on ollut hyvin pitkälti luontoarvoja kunnioittavaa ja kirves on ollut aivan hyvä metsänhoitaja

arvoisa puhemies

se on kuitenkin ulkomaista

jos ajatellaan kivihiilen kaivamista toisissa maissa no suomessa tietenkään ei kaivetakaan niin sitä nyt kaivetaan kuitenkin ihan erilaisissa työolosuhteissa jotka eivät vastaa suomalaisia työolosuhteita tai joitakin työaikalainsäädäntöjä niin että kyllä kotimainen energia minun mielestäni on myös eettisesti hyväksyttävämpää kuin jotkut uusiutuvat fossiiliset energiat jotka vain lisäävät kuitenkin niitä hiilidioksidipäästöjä

en käy niitä kertaamaan mutta ps vastalauseessa on kiinnitetty huomiota vähemmän mainittuun asiaan täällä salikeskustelussa mitä edustaja mäkisalo ropponen tässä sivusi saattohoito ja mahdollinen saattohoitolakikin

täällä on paljon sekä oppositiossa että hallituksessa kuntapäättäjiä jotka olemme niitä palveluita olleet siellä kunnissa nimenomaan lähidemokratian avulla kehittämässä

tietysti toivon että koska meillä on suomessa taloustaantuma ja työnantajapula ja meillä on kohta yrittäjäpula uusi sukupolvi yrittäjiä ei uskalla tarttua toimeen ehkä osin myös kokemansa viranomaiskohtelun vuoksi niin ajattelen että se hyvä hallinto olisi osa talouden mahdollisuuksia ja talouden tuotantopotentiaalia

meillä oli selvitysmiehiä juuri nimenomaan selittämässä kuntaliitoksia mutta muitten vaihtoehtojen puolustajia on ollut sangen vähän

tämä on tärkeää monessakin mielessä mutta haluan erityisesti puhua muistisairaan potilaan saattohoidosta

ja mitä tässä edustaja elsi katainen myös kyseli sitä minäkin ihmettelen että kun on mitä ilmeisimmin tulossa lappiin pohjois suomeen pitkien etäisyyksien kuntia joissa ovat aika ja matkaetäisyydet todella pitkät

muistisairaudet dementia ovat kuolemaan johtava sairaus

samaan aikaan maakuntaliittojen tehtävistä ollaan rakennerahastojen hallinnointia siirtämässä keskusjohtoiseksi elikkä se oma maakuntaliittojen paikallinen osaaminen otetaan pois vielä sieltä elinkeinoelämältä niin että kyllä tässä elinkeinoelämää todella saa sieltä hallitusohjelman seasta etsiä

tästä johtuen voi kysyä joutuvatko muistisairaat elämänsä loppuvaiheessa esimerkiksi hoitoihin jotka aiheuttavat enemmän hoitokärsimystä eivätkä he saa kohdata tätä lähestyvää kuolemaansa arvokkaasti

konkurssipesien hoitoon liittyen haluan todeta vielä että vaasan hovioikeuden ex presidentti erkki rintala on todennut julkisuudessa ettei konkurssipesiä käytännössä

tähän liittyvät tietysti myös koulutusasiat jotka täällä on otettu esille elikkä riittävä henkilökunta osaavat kädet ja aivan kuten edustaja mäkisalo ropponen sanoi ja itsekin hoitajataustaisena tiedän tähän tarvitaan ammattitaitoa kuka tahansa ei voi olla muistisairaita ja vanhuksia hoitamassa

ucania ylellä

ylen viime vuonna oikeuslaitoksen piiriin tekemät tutkimukset ja niistä saadut tulokset osoittavat kyllä kiistatta että tuomioistuimen päätöksien laaduntarkkailu on aiheellista

tuulivoimaan liittyvää säätöenergian tarvetta ei ole edelleenkään ratkaistu ja minä olisin toivonut että ministeri olisi ollut paikalla kuuntelemassa tätä keskustelua mitä on käyty ja selostamassa lakiesitystä

arvoisa puhemies

niinpä mielestäni tulli ansaitsee muutaman huomion tämän paljolti teknisluonteisiakin muutoksia sisältävän lain käsittelyn ohessa

mikäli niin sanottuja uhanalaisia kohteita vielä tulevaisuudessa laajennetaan ekokäytäviin metsissä meillä on vanhaa metsää niin etteivät ne enää kasvamattomina ole hiilinieluja vaan pelkästään hiilivarastoja emmekä me elä pelkästään suojelusta eikä maisema elätä

ja sinänsä jos meidän malli tässä ei ole tullut selväksi ei kyllä ole ihan täysin selväksi tullut täällä hallituksenkaan kuntamalli tai sote palveluitten järjestämismalli

ja nimenomaan tässä kuntauudistuksessa me peräänkuulutimme parlamentaarista valmistelua niin että kaikki puolueet olisivat siinä olleet mukana ja silloin ehkä olisi ollut helpompi viedä niille kaikille puolueille tätä sinne valtuustoihin

on tietenkin aluksi heti sanottava että kannatan kansalaisaloitteiden tuomaa mahdollisuutta tuoda ajankohtaisia asioita parlamentaariseen keskusteluun ja näin siis lainsäätäjille tietoon

metsäteollisuus katsoo myös viisaasti lausunnossaan että hallinnollista taakkaa ei tule lainsäädännöllä lisätä ja on aivan varma että tämä lisää byrokratiaa tullessaan

lain valmistelussa olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä näitten olennaisten sidosryhmien kanssa ja harmillisesti kiirettäkin oli jonkin verran ilmassa tässä käsittelyssä

ja kyllä kun täällä edustaja modig peräänkuulutti että hallintorajoja häivytetään niin minulla oli kahvi mennä väärään kurkkuun kun sitten puolestaan muhoksen vasemmiston puheenjohtaja nimenomaan halusi pitää näistä hallintorajoista meillä muhoksella ainakin kiinni

nyt on esitetty uusittavaksi lainsäädäntöä osin toki syystäkin

samoin ei minulle selviä tämän esityksen perusteella kovinkaan hyvin käytännön toimivuus tulevaisuus saati se aikataulu jossa tätä lakiesitystä nyt ollaan viemässä läpi

olen tyytyväinen siitä että valiokunta kuitenkin tämän perusteellisesti pystyi käsittelemään ja yksimielisesti mietintöön on otettu huomio siitä että jatkossa kiinnitetään huomiota tämän kokonaisuudistuksen toimivuuteen ja tuloksiin

ymmärrän että tietoa nuorilla saati lapsilla ei voi olla tarpeeksi siitä mikä on laitonta ja mikä ei vaikka tämä takavarikko ja kotietsintä tietenkin on hyvä esimerkki valvonnan toimimisesta

olemme kuluneen vuoden aikana kuulleet uutisia tullista kuinka tulli esimerkiksi pysäytti dynamiittia rajalle tulli takavarikoi suuren määrän kokaiinia tai kuinka tulli toimi tehostetusti läntisillä rajanylityspaikoilla viime syyskuusta lähtien

me elämme kiihtyvällä tahdilla verkottuvassa yhteiskunnassa nopeassa muutoksessa ja lainsäädännönkin on muututtava vaikka tämä tietenkin tapahtuu hitaammin

tulli osallistuu ptr yhteistyöhön yhtenä sisäisen turvallisuuden viranomaisena ja sillä on tähän työhön myös toimivaltuuksia kuten tullin rikostorjunnasta on säädetty ja tässäkin mietinnössä siihen kiinnitetty huomiota

yhdyn havaintoihin siitä että nykylainsäädäntö on sekavahko ja tässä esityksessä on hyviä kohtia asioitten korjaamiseksi mutta tällaisenaan en minäkään voi tätä kannattaa en kaikkia niitä asioita mitä esiin on tuotu

edustaja haapanen nyt te kyllä politikoitte ja politikoitte sangen ylimielisellä tavalla mutta olen todennut aiemminkin että vihreä liitto on ylimielinen puolue joka harrastaa elitististä politiikkaa

esitys lienee ongelma myös digitaalisten markkinoitten kannalta sillä ainakaan nyt tehty esitys ei digitaalisten markkinoitten tulevaisuutta liiemmälti pohdi

tämä iltana ainoana kohteena näyttää olevan perussuomalaisten suoranainen sättiminen ja minä olen kyllä sitä mieltä että tätä maata ei syrjimällä kiusaamalla ja sättimällä rakenneta vaan yhteistyöllä yrittämisellä ja ystävällisyydellä

tullista on moneksi ja jos käännämme tämän toisinpäin niin mitä tapahtuisikaan jos tullia ei olisi olemassa tai se ei toimisi kuten se nyt suomessa toimii

toisaalta nyt tehdyn aloitteenkaan mukaan kaikki verkossa oleva ei muuttuisi lailliseksi

tässä onkin paljon pohdittavaa valiokunnalle kun tämä tulee valiokuntakäsittelyyn ja myöskin tekijänoikeuksien kaventamisen kannalta perustuslain näkökulmasta

arvoisa puhemies

en tiedä mitä loppujen lopuksi täällä oli keinoja kyllä päästöpuolelta siihen vihreän liiton palettiin kuuluu

tämä on aivan ilolla allekirjoitettavissa ja helppo allekirjoittaa sillä ruuan alkuperällä todellakin on väliä ja meidän tulisi puhua ehkä laajemminkin ruokaterveydestä tässä kyseisessä asiassa

kyllä siellä on ja tämä voidaan kirjata ja minä haluan että tämä todellakin kirjataan pöytäkirjaan että se että olisimme vain olleet täällä sitä ratkaisemassa turpeen avulla ei todellakaan pidä paikkaansa

tämäkään ei mielestäni voi olla näin ja koen ristiriitaisena sen kohdan että teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön nähtäviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa mutta sitä voitaisiin käyttää satiirin tai parodian lähteenä ja tämä on aivan liian sekavasti ilmaistu

kiitoksia myös salikeskustelusta jolla toivottavasti nyt herätellään meitä kaikkia tutkimaan omaa kulutuskäyttäytymistämme ja tutkimaan sitä mitä ruokapöydissä tarjotaan mitä ravintoloissa kaupoissa on myytävänä

eduskunnan sivuilta myöskin voidaan todeta minun valtiopäivätoimeni puheeni myöskin kansanedustajana tekemäni blogit kannanotot katson olevani myös mielipidevaikuttaja joita olen tehnyt todella laajalla skaalalla kotimaisen energian puolesta enkä pelkästään turpeen puolesta

mutta kyllä tällä hetkellä myöskin olen vihreän liiton kanssa yhdessä parlamentaarisessa energia ja ilmastopoliittisessa työryhmässä istunut ja siellä olemme yhdessä myöskin linjanneet turpeen käytöstä

itse tein vähän samansuuntaista kokeilua eräänä kesänä ja kyllähän niin kuin edustaja heinonen sanoi esimerkit ovat osaltaan jopa surkuhupaisia mutta näistä on opiksi otettavissa

tällä todellakin on vaikutusta varmasti viranomaistoimintaan ja kun alettaisiin käydä rajanvetoa siitä mikä olisi laillista parodiaa ja satiiria ja mikä ei niin epäilen että poliisin resursseja tarvitaan paljon paljon

aivan ensimmäiseksi on palattava vielä tuohon käytyyn debattiin tästä velkaantumisesta ja siitä millä tavalla voimme elvyttää ja palaan vielä myöskin tähän mietintöön jossa todetaan että islannin valtio on maksanut ennenaikaisesti velkojaan takaisin elikkä kyllä tämmöinen velkaantumisen taittaminen on mahdollista kun siitä tehdään selkeät linjaukset

toivon myös että tämä aloite osaltaan herättää meitä suomalaisia jatkamaan keskustelua omista puhtaista raaka aineistamme ja omista aivan erityisistä ruokatuotteista kuten lapin puikulasta kylmäsavuporonlihasta ja viemään näitä asioita ylpeänä eurooppaan päin sillä kyllä kai esimerkiksi tämä kobe häränliha on se mistä maailman kalleimmat hampurilaiset tehdään ja näille härillehän juotetaan olutta ja niitä hierotaan ja niille lausutaan haikurunoja ja se hinta tulee sitten näköjään sen myötä

ja siuroonot

ja haluan vielä korostaa sitä että ymmärrän myöskin velanoton ja investointiperusteiset velanotot mutta en sitä syömävelkaa täysin pysty ymmärtämään koska se on meidän lapsillemme jäävää velkaa ja jollakin lailla on kai todettava tällä hetkellä että elämme velaksi korkeampaa elintasoa kuin mihin meillä olisi varaa

arvoisa puhemies

tähän lausumaesitykseen sinänsä täytyy sanoa että se on varsin kohtuullinen koska kunnathan ovat viime kädessä ne jotka joutuvat tykönänsä tämän valtionosuuksien leikkaamisen sitten toteuttamaan

edustaja kantolan puheenvuoroon on todettava että ehkäpä ne yhtiöt sitten tavoittelevat tuloksen parantamista ytitten kautta niin voidaan maksaa sitten tulospalkkioita paremmin kun vähennetään väkeä

lopuksi vielä toivon kuntien ottavan enemmän koppia niin kuin täällä puhetta on ollut maalaisjärkisestä hankintalain soveltamisesta joka tosin jo monissa kunnissa kuten pohjois pohjanmaalla vaalassa on käytössä mutta tämän käytännön suo toki leviävän kaikkiin suomen kuntiin

pankkien taseissa oli rakennuskuplasta johtuen tuottamattomia seiniä ja siellä tehtiin muun muassa uusi perustuslaki ja suunnitelmia tämän talouskriisin aiheuttaman suurtyöttömyyden hoitamiseksi

minusta se on erittäin hyvä vaikka sinne mietintöönkin on jo osin asia kirjattu ja tällainen seuranta olisi ehdottoman tärkeää

mutta puitelakina tämä lakiesitys voi sitten jäädä kyllä strategian tasolle

kyntää taantumassa

nimittäin tässä esityksessä ollaan leikkaamassa aika tärkeää osaa kunnallista itsehallintoa eli talouspohjaa

meillä on samaan aikaan monenlaista päällekkäistä lainsäädäntöä tulossa euroopan unionista joten nekin kyllä häiritsevät mielestäni tämän ilmastolain tuomista suomeen

arvoisa puhemies

lisätalousarvion yleisperustelut ovat jo huolestuttavaa luettavaa eli kuten täällä salissa moneen kertaan on todettu elämme hitaan talouskasvun alueella

kyllä minä näen niin kuin olen aikaisemminkin sanonut että suomalainen kansanvalta perustuu edelleenkin siihen kunnalliseen itsehallintoon ja paikallisdemokratiaan jota tuo esitys nyt olisi kaventamassa

kaikki täällä salissa tuntuvat kyllä olevan yhtä mieltä siitä että työpaikkoja pitää luoda mutta kukaan ei oikein tunnu tietävän minne

ruotsi aikanaan perusteli euroon liittymättömyyttään sillä että heillä on joustamattomat työmarkkinat jolloin valuutan täytyy joustaa ja me olemme nyt sitten tilanteessa että valuutta ja työmarkkinat ovat joustamattomat

no istukaa tämän päällä riittävän pitkään niin tässä voi sitten jotakin konkreettisempaa saada aikaan kun tässä parlamentaarinen ilmasto ja energiapoliittinen komiteakin istuu

mutta ilmastotavoitteiden vuoksi tämä hiilivuoto ja hiilivuotoalojen ylipäätään näitten työpaikkojen karkaaminen euroopan unionin ulkopuolelle ja suomesta pois kyllä on sitä suomalaista duunaria kohtaan väärin joka tuottaa puhtaasti esimerkiksi sitä terästä tuolla outokummun tehtaalla pohjoisessa

mutta kotimaan taloustilanteeseen

talousarviossa on kyllä ihan oikeansuuntaisia liikkeitä

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasi kuvaili esimerkiksi näiden tiehankkeiden olevan myös maakunnallisia ja ne kyllä mielestäni ovat sitä aivan liian vähän ja epäoikeudenmukaisesti jakautuvia jos me ajattelemme vaikkapa summia joita pääkaupunkiseudulle ollaan jakamassa ja sitä että puhumme samalla metsäperusteisen biotalouden olevan tulevaisuuden ala ja se kyllä tarvitsee ehdottomasti väylät koko suomeen

olen aivan samaa mieltä edustaja tuppuraisen kanssa että kyllä me niitä konkreettisia tekoja tarvitsemme ilmastonmuutokseen sopeutumiseen koska tämän ilmastosopimus tai muutoksen sopeutumisen koska tämä tavoitteitten saavuttaminen ei ole globaali tälläkään lailla

ministerit vapaavuori ja rinne ehtivät täältä lähteä ja vakuuttelivat sitä että kyllä energiaa voidaan tuoda korvaavana tilalle mutta mielestäni tässä voitaisiin koko energiapolitiikka kääntää aivan astetta paljon enemmän kotimaiseen suuntaan

talouskriisin jatkuessa koko unioni asettaa itsensä kummalliseen valoon ja murentaa itse itseltään arvovaltaa vai voiko tätä talouskriisin pitkittymistä jotenkin hyvällä syyllä perustella

edustaja yrttiaho otti aivan oikein esille tuon itämeren tilanteen että olipa kyse elintarvikkeista tai energiasta itämeren kautta tuonti voi vaarantua sen vuoksi että itämerellä on rauhatonta

mikään puuraaka aine ei periaatteessa liiku jos eivät väylät ole kunnossa ja sieltä tarvitsemme niitä korkean jalostusasteen tuotteita vientialaksi

hyvä hallitus antakaa se viesti että euroopan unioni korjaa toimintatapojaan niin että sen jäsenvaltiot noudattavat talouskuria tai edes itse laatimiaan unionin sääntöjä ja antakaa se viesti että euroopan unioni pyrkii talouskasvuun tosissaan korjaamaan harmaata talouttaan ja etsimään reiluja keinoja kasvun saamiseksi

edustaja kanerva te peräänkuulutitte laajaa keskustelupohjaa myöskin parlamenttien välillä tästä kriisitilanteesta mutta euroopan neuvostossahan tällä hetkellä on se tilanne että venäjä äänestettiin siellä määräajaksi ulos

myös toinen vientiala matkailu tarvitsee toimivat liikenneyhteydet ja edelleenkin lappi lienee se suomen suosituin matkailumaakunta jonka toimintaedellytykset näin olisi turvattava

edustaja lipponen piti täällä hyvän puolustuspuheenvuoron muttei kuitenkaan kertonut missä se eun talouskasvu on jossa suomi on niin merkittävästi kiinni

siis onko olemassa sitä mahdollisuutta koskapa esimerkiksi maataloudessa suomi lienee niin sanotusti vahva kärsijä

julkistakaan taloutta tämä ei ole pelastanut vaikka itsekin sain brysselistä kortin jossa selvällä suomen kielellä luki että eu turvaa vahvan julkisen talouden

täällä on sivuttu myös eläkevakuutusyhtiöitten varoja ja sitä miksi niitä ei voisi käyttää valtion hyväksi miksi niitä ei lainata valtiolle vaikka takaisinmaksu minun ymmärtääkseni lienee kuitenkin varma mutta samalla voidaan sitten tehdä sijoituksia ulkomaille joista kuitenkin tunnetusti on myöskin tehty tappioita

arvoisa puhemies

tätä en itse aivan täysin voi ymmärtää

otan heti kopin tuosta edustaja ahvenjärven luonnontieteellis teknisestä näkökulmasta se on hyvä ja esitän arvoisalle opetusministerille lisää matematiikan opetusta kaikkiin koulutusasteisiin

petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen myönnetyt varat ovat niin sanotusti myös oikeansuuntaisia mutta edelleen on huolestuttavaa että näyttää siltä että petojen määrä on laskettua suurempi ja näistä ovat osoituksena siis myöskin petovahingot ja suuret haitat porotaloudelle